sillä tavalla että kun esimerkiksi nyt tässä kehysriihessä pistettiin taas sähköveroon pikkuisen lisää niin me voisimme ottaa sieltä pikkuisen sitten poiskin niin että tämä jäisi kuluttajalle kuitenkin neutraaliksi

mutta tosiasiassa eiväthän mankala yhtiöt mitään hyötyneet tästä yhteisöveron alennuksesta ja muutenkin siis tämä verotusmuoto on mankala yhtiöille täysin kohtuuton

yksityisten työnantajien kelamaksuhan on ollut voimassa aikaisemmin ja tutkitusti sillä ei ole yhteyttä työllisyyteen

mutta mitä tulee sitten siihen olemmeko me liian optimistisesti ajatelleet näitä niin me emme ole ollenkaan ottaneet huomioon positiivisia dynaamisia vaikutuksia

mutta edustaja heinoselle haluaisin tässä yhteydessä sanoa että kyllä hallitus lähinnä rakentaa perussuomalaisen budjetin kanssa myöskin tätä hallituksen yritystukipolitiikkaa

eli tarkoitan sitä että me voisimme tämän syöttötariffin jos ei lähdettäisi nyt tämmöisiin koska tämä on vuosien varrella kuitenkin miljardihanke jota maksatetaan sitten sähkölaskussa viime

meillä on varjobudjetissa t k tuki ja tämän budjetin ilmestymisen jälkeen se on ilmestynyt myöskin työ ja elinkeinoministeriön nyt valmisteltavaksi hankkeeksi

niin niin me voitas ihmisille kustannuksen jättää laittamatta sinne sähkölaskuun ja sen sijaan laittaa pikkuisen sinne näitä sähköveroja sillä tavalla että kuluttajille kuitenkin sähkön hinta pysyisi edullisempana

perussuomalaiset lähtevät yritystuissa siitä että suuryrityksiltä niin sanottu ei toimiva yritystuki leikataan pois ja pääpaino siirretään pk sektorille ja pyritään hakemaan sitten yksityistä rahaa yksityisille yrityksille bisnesenkeleitten kautta

näillä on nimenomaan työllistävä vaikutus näillä on niitä positiivisia dynaamisia vaikutuksia joita ei numeraalisesti ole millään tavalla otettu tässä paperissa huomioon

kun kuuntelee kokoomusta täällä eduskuntasalissa ja sosialidemokraatteja myös ja sitten tuolla kuntakentällä niin aivan erilainen kokoomus näkyy siellä

tämä on semmoinen asia että näitten yksityisiin pk yrityksiin sijoittaneiden verokohtelu pitäisi ottaa uudestaan valmisteluun myöskin tappioitten vähentäminen voittojen verottamisen lisäksi

ne kokoomuslaiset jotka eivät ole täällä salissa ja ovat tuolla kuntakentällä vastustavat näitä pakkotoimia mitä hallitus täällä tekee ja sama koskee sosialidemokraatteja

yhdyn näihin kiitoksiin joita on ministerille tässä annettu ja mitenkähän tämän muotoilisi totean vain näin että kyllä ministeri viitanen on pystynyt näyttämään parhaat puolensa nimenomaan ministerinä

arvoisa rouva puhemies

tätä keskustelua siitä onko soveliasta käyttää pakko sanaa pitäisikö se korvata valinta sanalla jäin äsken tuossa miettimään ja tulin semmoiseen tulokseen että pakko sana on niin negatiivinen ettei sitä olisi kyllä hyvä käyttää

tämä oli hieno kuulla että sanoitte että hallitus ajaa tämän energiatodistuksen vapaaehtoisuutta jatkossa eussa ja jos tulkitsin oikein niin myöskin tämän energiatodistuksen sisältöön tehdään näitä muutoksia eli nimenomaan keskitytään tähän kulutukseen eikä tähän laskennalliseen perusteeseen

tämä ruotsin malli jossa lasketaan rakennuksen todellinen kulutus energiankulutus lämmitykseen veden lämmitykseen ja sitten kiinteistön sähköön ja tästä muodostuu sitten energiatodistuksen luku on sinällänsä hyvä pohja myöskin suomelle

kysynkin ministeriltä

jätetään kaikilta osin tämä pakko sana sitten pois

se on totta

rahaa on niin paljon markkinoilla ja sitä tarjotaan ja kysymys on vain siitä että ei ole sopivia sijoituskohteita pääomamarkkinoilla ei pidä paikkaansa kyllä meillä on yrityksillä tällä hetkellä ongelmia nimenomaan rahoituksen suhteen

arvoisa puhemies

kysynkin nyt ihan tarkennuksena ministeriltä että ollaanhan tätä nyt rakentamassa niin että nostetaan tämä kulutus ykköseksi

suomen asuntotuotanto on vähentynyt viime vuosina ja myös sosiaalisen asuntotuotannon merkitys on vähenevä sillä asuntokanta on nykyisin huomattavasti suurempi kuin se oli heti sotavuosien jälkeen

edustaja östman tässä kehotti lukemaan tarkasti tämän minihallitustiedonannon hallituksen ohjelmaksi ja mitä liittyy tähän ilmastopolitiikkaan niin minä olen huomannut että vihreät nyt joko eivät ole lukeneet ja ministeri niinistö ei ole lukenut tätä hallituksen ohjelmaa tai sitten ministeri niinistö on vaihtanut mielipiteensä kokonaan suhteessa kotimaiseen energiaan ja turpeeseen

itse asiassa jäin miettimään sitä mitä hallitus on tosiasiassa tehnyt mikroyritysten eteen ja en muista nyt kuin yhden asian ja se kyllä liittyy harmaaseen talouteen ja se on verovelkarekisteri niin sanottu musta lista

arvoisa puhemies

olen erityisesti huolissani siitä että valtiovarainministeri rinne sanoo omassa puheessaan itse asiassa kaksi kertaa että koko eurooppa on samanlaisessa tilanteessa

lainsäädännön rakennuttajille asettamien rajoitusten vuoksi valtion tukema sosiaalinen asuntotuotanto uhkaa tyrehtyä olemattomiin

sähkön ja lämmön yhteistuotannossa sekä erillisessä lämmöntuotannossa etsitään ratkaisuja kotimaisten polttoaineiden hakkeen ja turpeen kilpailukyvyn turvaamiseksi suhteessa kivihiileen

jos katsoo eun taloutta eu alueella talous hiukan kasvaa suomen talous ei kasva

jos suomen valtio haluaa olla mukana maan rakentamisessa asuntotuotannon tukemisen muodossa aravalainsäädäntöä on pian muutettava rakennuttajien toimintaa nykyistä vähemmän rajoittavaksi

arvoisa puhemies

menikö tämä nyt edustaja gustafsson teille perille

otan tämän asian nyt esille toisen kerran sen takia koska ministeri jätti ensimmäiseen kysymykseen vastaamatta ja myös jalonen kysyi tätä samaa asiaa

ja kun ministeri niinistö olette tämän kirjauksen tänne hyväksynyt niin mitkä ovat ne konkreettiset keinot esimerkiksi nyt verotuksen ja tuen kautta miten tämä asia laitetaan kuntoon niin kuin tässä hallitusohjelmassa on kirjoitettu

arvoisa puhemies

tässä on nyt paljon puhuttu näistä leikkauksista

suurten vuokratalorakennuttajien edustajat tuntevat alan toiminnan ja tulevaisuuden tarpeet ja muutokset

valmistellaanko sitä jo tässä hallituksessa

kansanedustajana minä pidän tärkeänä sitä että kuullaan kansalaisia suoraan joskus niin suoraan että jätetään ne etujärjestötkin välistä pois

toivoisin että mietittäisiin vähän mitä se todellinen leikkaaminen on

rakennuttajat näkevät että vuokra asuminen lisääntyy tulevaisuudessa varsinkin pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa

etelä savo on hyvä esimerkki siitä että viranomaisyhteistyö on siirretty pohjoiseen vaalipiiri etelään

ja jos me emme pysty pysäyttämään tätä velkaantumista niin se on sitä todellista leikkausta jonka kohteeksi joutuvat meidän lapset ja meidän lapsenlapset

meillä on maakuntajohtaja lähtemässä pois etelä savosta siirtymässä etelä karjalaan ja julkisuudessa antaa lausuntoja että osa etelä savosta pitäisi liittää etelä karjalaan osa sinne ja tuo osa tuonne

silloin kun he ovat ulkomailla eli puhutaan vientiteollisuuden tuotteista kuluttajat ovat ulkomailla puhumattakaan sitten meidän energiaintensiivisestä vientiteollisuudesta niin kyllä näillä ratkaisuilla vain on vaikutus siihen että tuotantokustannukset nousevat

tästä asiasta halusin kuulla niitä toimijoita jotka toimivat siellä arjessa näitten asioitten kanssa ja sainkin tekstiä vanhemmilta jotka toimivat sijoitusperheissä

eli me emme voi jättää tuleville sukupolville velka astetta niin korkeaksi että he joutuvat sitten tekemään ne rakenteelliset uudistukset jotka ovat paljon voimakkaampia kuin mitä nyt voitaisiin tehdä

vuokra asumisen imago on vähitellen muuttunut myönteisemmäksi mutta silti valtion tukema vuokra asuntotuotanto vähenee edelleen

kaikki nämä merkit ja viitteet ovat siihen että jonkinnäköistä tämmöistä maakuntia koskevaa rakenneuudistusta ollaan tekemässä

sillä on sitten olennainen merkitys että suomen kilpailukyky myös tältä osin heikkenee ja silloin kun on huono kilpailukyky niin vienti ei vedä

jos tuetaan pelkästään sillä perusteella että on innovaatio niin kyllähän tuulienergian tuotanto on niin sanottua kypsää teknologiaa

ei meidän pitäisi tällaisilla veroilla enää vientiteollisuutta ruoskia

valtion tukema asuntorahoitus on tällä hetkellä korkotasoltaan noin kaksi kertaa kalliimpaa kuin vapailta rahoitusmarkkinoilta saatava rahoitus

kun täällä vielä sanottiin että te leikkaatte lapsiltakin niin minä muistuttaisin tästä että nimenomaan lapsilta leikataan nyt sillä tavalla että me velkaannumme

ei siinä hirveästi enää se tekniikka kehity

sitten jos kuluttajat ovat kotimaassa niin kyllähän meillä on tällä hetkellä niin että sähköveroja on hallitus korottanut sitten on tehnyt semmoisia ratkaisuja hyvää tarkoittaen tietysti niin kuin sähkömarkkinalakikin jotka kuitenkin suomalaisten kuluttajien siirtohintoja nostavat

tämän hallituksen esityksen tarkoitus sinällänsä on hyvä mutta se on vaatinut hiukan hiontaa jota on sitten tuolla eduskunnan talousvaliokunnassa menestyksekkäästi mielestäni tehty

vanhemmat voivat ilman rajoituksia hakea sitä miten usein ja miten monta kertaa tahansa eli kierros kierroksen perään

eli monella tapaa on jo sähkön hinta suomalaisille kuluttajille noussut ja tämä on sitten myöskin yksi lisä siellä

sitten taas toisaalta kun edustaja sasi sanoi tässä että sitten on annettu sähköveron alennuksia isoille yrityksille kyllä siinäkin on semmoinen tilanne että sitten nämä veronalennukset kompensoidaan voimalaitosverolla

muutenkin biologisten vanhempien edut ajavat useimmiten lapsen edun ohi esimerkiksi tapaamisasioissa ynnä muuta

investointeja minun mielestä voidaan tukea se on kertaluontoinen tuki tai voi olla joku innovaation kehitystuki että kehitetään jotain tekniikkaa mutta sitten pitäisi olla niin valmis se juttu että se tuotanto on kaupallisesti kannattavaa

tässä salissa on käytetty tänä päivänä paljon kriittisiä puheenvuoroja hallitusta kohtaan

eikö suomeen jo saataisi pysyvä huostaanotto jolla saataisiin lasten elämään vakautta pysyvyyttä jatkuvan pomputtelun ja epävarmuuden sijaan

mutta tämä pienten yrityksien yrittäjän oikeus vapaapäivään kauppakeskuksessa on kummallisesti eri puolilla suomea erilainen

se on helsingissä kauppakeskuksissa aivan erilainen kuin esimerkiksi savonlinnassa jossa on niitä myymäläpaikkoja myymäläliikkeitä paljon vähemmän ja sen takia tämän kauppakeskuksen omistajan etu on tietenkin se että myös nämä liikkeet ovat auki

vanhemman oikeudet ovat voimassa vaikka hän olisi tehnyt henkirikoksen tai seksuaalirikoksen omaan lapseen

totuus on se että tämä on kokoomukselle hanke joka katsotaan säästöleikkauksena ja kuitenkin nämä säästöt jäävät tulematta

äitiyttä tai isyyttä ei oteta pois vaan lapsi otetaan huostaan ei anneta pysyvään adoptioon mikäli vanhempi ei sitä halua

arvoisa puhemies

siellä kaksikin liikettä voi tehdä sen että näyttää siltä että sieltä kauppakeskuksesta kokonaisuutena ei saa palveluja mutta taas toisaalta on erittäin tärkeä sitten kuitenkin tämä yrittäjien jaksaminen ja sikäli lähtökohtaisesti kannatan tätä hallituksen esitystä täysimääräisesti

edustaja virtanen joka nyt poistuikin salista kysyi miksi perussuomalaiset eivät tee muutosesitystä sen sijaan että ehdottavat sitten lakiesitystä hylättäväksi

jossain vaiheessa taas rikollinen vanhempi voi taas vaatia huostaanoton purkamista tapaamisia valokuvia ja niin edelleen

nyt kun hallitus yrittää tehdä joitakin säästöjä niin mitä oppositio tekee

lisätalousarvioon olen esittänyt miljoona euroa mikkelin ammattikorkeakoulun ympäristömateriaalitekniikan laitoksen savonlinnan kuitulaboratorion hiilidioksidimetanoli synteesiprosessin jatkotutkimukseen

mielestäni jossain vaiheessa ne oikeudet pitäisi totaalisesti loppua

arvostelee niitä säästöjä ja tekee jopa välikysymyksen ja minusta se osoittaa että oppositio ei ole ollenkaan kärryillä siitä missä taloudellisessa tilanteessa suomi tänä päivänä on

ihan pikaisenkin harkinnan jälkeen tämä muutosesitys pitäisi sisällään lähes koko lakiesityksen joten on järkevämpää hylätä koko esitys ja valmistella se uudestaan

yleishyödyllisyyslainsäädännön rajoitusten keventämistä kannattavat nykyisin käytännössä kaikki merkittävät asuntotoiminnassa mukana olevat tahot

yleisellä tasolla suomen ei tarvitse ottaa durbanista turpaan eikä hyväksyä rikkidirektiivejä tai tehdä sellaisia toimia joita meiltä ei välttämättä edellytetä

eli käytännössä tämä on kokoomukselle säästöhanke ja josta ei tule säästöjä

kysymys on paremmasta ilmanlaadusta päästötavoitteiden saavuttamisesta yksinkertaisuudessaan siitä että me otamme tuolta tehtaanpiipusta hiilidioksidin talteen

rakennuttajayhtiöt ja vuokratalojen omistajat rakennusalan yritykset ja työntekijäjärjestöt sekä myös asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ara

tämähän menee siihen liiketilan yrittäjään asti mutta talousvaliokunnassa kiinnitettiin huomiota siihen että jos tämä yrittäjä toimiikin sillä tavalla että tekee sopimuksia henkilöitten kanssa jotka toimivat yrittäjinä tässä liiketilassa silloin tämän yrittäjän joka on vuokrannut liikekeskuksesta tilan intressi onkin pitää seitsemän päivää liike auki ja hän edellyttää sitten näiltä tuoliyrittäjiltä että he varsinaisesti vastaavat siitä että liike on seitsemän päivää auki ja tähän problematiikkaan talousvaliokunta otti mielestäni mietinnössä oikein hyvin kantaa

mutta tässä yhteydessä otan myöskin tähän tuulivoimaan nyt sitten sen verran kantaa että kun edustaja packalen tässä piti hyvinkin kriittisen puheenvuoron tuulivoimasta niin täytyy todeta näin yleisellä linjalla että perussuomalaiset ei ole linjannut mihinkään suuntaan sillä tavalla kantojaan kiinni tuulivoimasta

meillä on eurooppalainen ja osittain maailmanlaajuinen päästökauppajärjestelmä käytössä

tässä on merkittävät valvonnalliset heikentämiset nimenomaan katevalvonnan määrällinen valvonta heikkenee ja kyllä tässä on kysymys ihan pientyönantajien rahojen kaappauksesta sijoitustoiminnan riskipuskuriksi

itse totean niin kuin täällä on todettukin että tuulivoima on trendikästä ja jos minullakin olisi maapaikka niin todennäköisesti minä kyllä sinne varmaankin jonkinlaisen hyrrän laittaisin pyörimään että saisi kännykän ladattua jos sähköt menee poikki